esimerkiksi vietnamilaisten oikeudesta perustaa puolueita jota oikeutta heillä ei ole vietnamilaisten oikeudesta sananvapauteen jota heillä ei ole vietnamilaisten oikeudesta vapaaseen poliittiseen toimintaan jota heillä ei ole bloggaajien pidättämisestä ja vangitsemisesta ja niin edelleen

lähinnä on keskitytty riemuitsemaan siitä kun yksi talousrikoskonna onnistui selättämään korkeimman oikeuden että hänen ei vaan koskaan tarvitse kenellekään kertoa minne hän on miljoonansa piilottanut

perustuslakivaliokunnassa todellakin muistelen näin kuultiin siviilioikeuden professori heikki halilaa joka tarkasteli tätä asiaa sopimuskonstruktion kautta eikä nähnyt tässä perustuslaillista ongelmaa

suomi on venäjän naapuri on aina ollut ja tulee aina olemaan

ei puhuta siitä että saako suvivirttä laulaa kaksi vai kolme säkeistöä suomalaisissa koulujen päättäjäisissä tai saako vangilta joka tekee kirjoituskoneella rikoksia ottaa tämän kirjoituskoneen pois

tästä huolimatta haluan sanoa että en hyväksy sitä että moittimalla eun virheitä joita eu on varmasti tehnyt venäjän ja ukrainan politiikassaan pyritään oikeuttamaan venäjän toimintaa ukrainassa ei tässä keskustelussa mutta monesti yleisessä keskustelussa myös suomessa

olen aivan varma siitä että kun aikanaan perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta tulevat kuuntelemaan näitä ihmisoikeusprofeettoja asiantuntijoina niin siinäkin esityksessä tullaan näkemään huomattavia ihmisoikeusongelmia kun annetaan poliisille ja muille tutkintaviranomaisille joitain valtuuksia

olemme nähneet keskustelua jossa euroopan ihmisoikeustuomioistuinta on moitittu juuri siitä että se ratkaisemissaan tapauksissa käsittelee asiaa nimenomaan ihmisoikeusnäkökulmasta ja muut oikeusalat ja oikeushyveet jäävät vähemmälle huomiolle

ainakin toivon että tilanne on tämä koska jos eivät he siinä mitään sellaisia ongelmia näe niin se kertoo siitä että siinä on riittämättömästi annettu valtuuksia viranomaisille taistella törkeää rikollisuutta vastaan

täysin viimeiseksi asiaksi puhemies sanon vielä että tämä vietnamilaisen rikollisen esimerkki on myös hyvä kuvaamaan yhtä nykyisessä lainsäädännössämme olevaa porsaanreikää

haluan lopuksi sanoa että kun perustuslakivaliokunta vetää erittäin tiukkaa tulkintalinjaa esimerkiksi tämän julkisen vallan käytöstä uskallan väittää että jos tässä asiassa omaksuttu tulkintalinja sovellettaisiin tai sovelletaan jatkossa meidän työeläkejärjestelmäämme niin luulenpa että olisimme uusien ongelmien edessä

siis eu on tehnyt virheitä varmasti mutta eu ei ole rikkonut kansainvälisiä sopimuksia eu ei ole hyökännyt suvereeniin naapurimaahansa rikkoen sen suvereniteettia ja ryöväten siltä krimin niemimaan

ja se on se että korkeimman hallinto oikeuden tulkinnan mukaan tällaiselle laittomasti maassa oleskelevalle henkilölle joka ei suostu vapaaehtoisesti lähtemään ja jota karkotettavaa ei hänen kotimaansa suostu vastaanottamaan tällaiselle henkilölle korkeimman hallinto oikeuden tulkinnan mukaan pitää antaa suomessa väliaikainen oleskelulupa ja pikkuhiljaa pysyvä oleskelulupa

tämä puhe siitä että hallitus näissä neuvotteluissa asettui työnantajan puolelle on ihan huuhaata

viime kesänä luin kauppalehdestä että kun venäläisille talousrikollisille tulisi rahanpesu suomessa siis omien rötöstensä tuloksena saatujen rahojen pesu suomessa kriminalisoitavaksi niin nämä ihmisoikeusasiantuntijat ja muistaakseni joku suomen finanssialan keskusliitto vastustivat tällaista uudistusta

ja silloin kun tätä tavoitellaan hallituksen luonnollisesti on pyrittävä sellaisiin ratkaisuihin jotka kohentavat meidän kustannuskilpailukykyämme mikä kohentaa sitä että suomalainen työ menisi kaupaksi maailmalla ja sitä kautta saisimme tilauksia ja sitä kautta saisimme työtä

siis ihmiselle joka on suomessa syyllistynyt rikokseen sen takia päätetty karkottaa niin hänet pitää palkita siitä että hän ei vapaaehtoisesti suostu lähtemään antamalla hänelle pysyvä oleskelulupa suomeen

kansanedustajat haluaisivat päättää esimerkiksi että jos vauvoja on autossa niin siellä ei saa tupakoida mutta perustuslakivaliokunta kuultuaan näitä omia profeettojaan tulee sanomaan että kansanedustajat eivät saa tällaista lakia säätää

minä väitän että suomalainen ihmisoikeuskeskustelu silloin kun puhutaan näistä ihmisoikeusasiantuntijoista on lähinnä erilaisten rikoksiin syyllistyneiden tai niistä epäiltyjen oikeuksien puolustamista ja siitä huolehtimista ettei poliisi vaan saa liikaa valtuuksia käydä kiinni näiden konnien asioihin

vihreät aloittivat oppositiopolitiikan ja saivat paljon hurraa huutoja katsomoista kun arvostelivat koulutukseen suuntautuvia leikkauksia

näin ollen hallitus ei halua tänne näitä niin sanottuja pakkolakeja vaan hallitus haluaa että syntyisi työmarkkinaratkaisu

että on selvä painopiste koulutukseen suoritettuja leikkauksia ei hyväksytä ja niille yritetään esittää jotakuinkin uskottava vaihtoehto

kun suomessa oli esillä että säädettäisiin laki jolla kerjääminen tehtäisiin kielletyksi suomessa niin ihmisoikeusprofeetat nousivat joukolla ilmoittamaan että ei tällaista lakia voi säätää koska kun se käytännössä kohdistuu suomessa oleviin lähinnä romaniasta tulleisiin romaneihin niin laki on syrjivä se on vastoin suomen kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia se on vastoin suomen perustuslakia

en pettynyt lainkaan odottaessani että edustaja pekkarinen osaa vastata mutta petyin siinä että hän ei edes yrittänyt vastata kysymykseen

mutta syksyn edetessä vihreät itse asiassa ovat ryhtyneet ampumaan kaikkia säästöjä

jos te uskotte tähän logiikkaanne niin uskotte varmasti myös siihen tarinaan että paroni von munchhausen nosti itsensä tukasta suosta kun sinne joutui

mutta kun täällä vasemmiston edustajat myös edustaja filatov ovat sanoneet että kun te vain keskitytte siihen kustannuskilpailukykyyn ja pitäisi keskittyä tuottavuuteen uusiin tuotteisiin innovaatioon ja muuta

ja sitten kun kerrotaan että joo on meillä vihreillä vaihtoehto niin se on se että leikataan näitä virkamiesten kilometrikorvauksia ja näillä kilometrikorvauksien leikkauksilla meinataan nämä satojen satojen miljoonien leikkaukset kompensoida niin että minä sanon teille edustaja yanar että tämä on humpuukia

kyllä minä ihmettelen miten sellaisissa maissa jotka oikeuskulttuuriltaan vastaavat suomea jotka ovat samoissa kansainvälisissä sopimuksissa on kerjääminen voitu kieltää

edustaja filatov edustaja arhinmäki yritykset tekevät joka päivä työtä sen puolesta että niillä olisi paremmat tuotteet parempi tuottavuus enemmän innovaatioita

mitä työhyvinvointiin ja sairauspoissaoloihin tulee niin viimeksi tänään sitran kokouksessa aamulla käsittelimme projektia jolla nimenomaan pyritään tässä menemään eteenpäin ja se on tärkeä asia

niinpä hallitus iltakoulussaan päätti taklata tätä samaa ongelmaa sillä että järjestyslaissa täsmennetään eli tiukennetaan säädöksiä jotka liittyvät häiritsevään kerjäämiseen ja leiriytymiseen

nyt minä kysyn

onko mahdollista että nekin kohdistuvat ihan näihin samoihin romanian romaneihin kuin tämä kerjäämiskieltokin olisi kohdistunut

kuinka biaudet ja ehkä ministeri brax ja muut jotka pitivät kerjäämisen kieltämistä suurena ihmisoikeusongelmana ja mahdottomanakin suomessa voivat sitten hyväksyä sen että tätä samaa ongelmaa eli näitä samoja ihmisiä koskien tiukennetaan häiritsevää kerjäämistä ja laitonta leiriytymistä koskevia säädöksiä

arvoisa herra puhemies

ei se varmasti sitä olekaan ei se ole edes hyvä vaihtoehto eikä se ole edes oikeudenmukainen vaihtoehto mutta pakkorako mikä pakkorako

mitä tulee ministeri braxin halukkuuteen muuttaa tätä nykyistä käytäntöä vielä jouhevammaksi ja niin että voitaisiin enemmän konnia siirtää sinne viroon niin sitä halukkuutta tervehdin tyydytyksellä ja on hienoa että olette jo nyt toiminut eun puitteissa oikealla tavalla oikean asian puolesta

te haluatte että suomen hallitus avaisi kreikan paketin neuvottelisi sen uudestaan kaikkien euromaiden kanssa imfn kanssa kreikan parlamentin kanssa

onko tämä todella realistinen vaihtoehto

jos lääkärin vastaanotolle tulee lapsi henki pihisee astmaa epäillään hänelle kuuluu sen arviointi ja hoito jota ei voida lykätä ilman sairauden pahenemista

toivoisin että tämä halukkuutenne edetä asiassa olisi myös ministeriössä ja sen ylijohtajalla jarmo littusella tiedossa koska kun hän on valtiosihteeri sailakselle opponoinut julkisuudessa niin hän on vaan kertonut kaiken niin että ei mitään voida kuitenkaan tehdä

te olette valinnut kilpasarjanne nyt suomen vaaleissa haluatte olla eräänlainen myöhempien aikojen ernesti hentunen mutta voin sanoa teille ystävän neuvona että te ette ole edes yhtä hyvä vennamo kuin timo soini ette edes yhtä hyvä vennamo kuin paavo arhinmäki

eli tämä astmaattinen laittomasti maassa oleva henkilö saa sen astmapiippunsa ja muunkin lääkehoidon mitä hän tarvitsee

saattaa hyvin olla että vihreät ovat tuolloin tätä esitystä vastustaneet mutta pitkäaikaisena kansanedustajana tiedän myös sen että jos jokin puolue on hallituksessa alakynteen jäänyt niin kyllä eduskuntakeskustelussa esimerkiksi lähetekeskustelussa usein siitä näkyy viitteitä

päinvastoin portugali on jo liipasimella

oikea kysymys kuuluukin olemmeko varmoja että irlannin hylkääminen johtaa kriisin leviämiseen pahempana kauas irlannin ja portugalin ulkopuolelle myös suomeen

miten se onkaan mahdollista että oikeuskulttuuriltaan suomen kaltaisissa maissa voidaan tehdä kaikennäköistä mitä suomen ihmisoikeusjuristien ja ihmisoikeusasiantuntijoiden mukaan ei kuitenkaan voida tehdä suomessa

eli usein tuon hallituspuolueen edustajat käyttävät puheenvuoroja joissa ovat kriittisiä ja toivovat että valiokunnassa vielä asiaa tarkasteltaisiin josko sitä voitaisiin muuttaa

me kaikki muut tässä salissa edustaja pekkarinen olemme kuulleet kun puheenjohtaja sipilä on sanonut että veronkorotuksilla ei pitäisi lainkaan sopeuttaa

kyllä tällaisen arvaamattoman kehityksen eiv

tällaisesta arvaamattomasta kehityksestä olemme varmoja vaikka tällaisen kriisin kaikkia seurauksia kukaan ei pysty tarkkaan arvioimaan

kyse on tulkinnasta ja tässä tulkinnassa pitäisi vähän ottaa järki käteen

mutta kuten sanoin kyllä voin hyvin ymmärtää ja uskoa että vihreät ovat tuolloin kriittisiä olleet

jo nykyisenkin käytännön mukaan tuberkuloosi hoidetaan kiireellisenä hoitona

on helpompi perustella paavo lipposelle erkki liikaselle ja liisa jaakonsaarelle miksi äänestää vastaan kuin perustella kansalaisille hakaniemen torilla miksi äänestää puolesta

ei tässä todellakaan niin härskistä tapauksesta ole kyse kuin vihreiden suhtautumisesta yksityislääkäreiden kela korvauksiin

eli lukemalla tarkoin hallituksen esityksen käy ilmi että monet ne huolet mitkä täällä on tuotu esiin ovat jo voimassa olevan lainsäädännön valossa aiheettomia

eli kun viime syksynä vihreät oli ainoa siis ainoa puolue joka varjobudjetissaan esitti yksityislääkäreiden kela korvausten poistamista ja kun nyt sitten pari viikkoa sitten stmn työryhmä esitti tämän vihreän mallin toteuttamista niin vihreät aloittivat sosiaalisessa mediassa edustaja karin johdolla kauhean rummutuksen hallituksen hirveitä aikeita vastaan

olemme sanoneet tai itse esimerkiksi olen sanonut että hallitusohjelmaneuvotteluissa joudutaan tekemään kompromisseja kuten jokainen paikalla oleva tietää

lopuksi totean että ei ole missään tapauksessa oikein että veronmaksajat jatkuvasti joutuvat pelastamaan virheellisillä optioilla ja bonuksilla kannustettujen pankinjohtajien liialliset riskinotot

heitä on käytetty sekä täällä että julkisessa keskustelussa keskeisimpänä argumenttina tämän nyt ehdotetun lain puolesta ja sanonpa uudestaan että jos juuri heitä tarkoitetaan miksi ei sitten sitä ehdoteta vaikka tässä thln työryhmässä jossa tätä lainsäädäntöä valmisteltiin tämäkin mahdollisuus oli yhtenä vaihtoehtona esillä

tämähän on täyttä huuhaata

siellä sosiaalisessa mediassa sitten peukutettiin että on se hienoa kun vihreät vastustaa tällaista hallituksen katalaa suunnitelmaa ja ainoa joka tätä katalaa suunnitelmaa oli esittänyt puolueista oli siis vihreät nämä muita paremmat muita hyveellisemmät poliitikot

edustaja pulliainen

kehyspäätös osoitti hallituksen toimintakykyä ja hallituksen kykyä pitää kiinni aiemmin tekemistään päätöksistä vaikka se vaatisi vaikeita uusia ratkaisuja

mitä sitten vielä tulee hallituksen esitykseen joka nyt on valiokunnassa niin edustaja hassi siinä sellaisen henkilön kohdalla joka saa suomesta turvapaikan tai joka tulee kiintiöpakolaisena ei sovelleta toimeentuloedellytystä jos tietyn määräajan kuluessa perheenyhdistämistä haetaan

työttömiä halutaan aktivoida heidän työttömyytensä halutaan katkaista alkuunsa

arvoisa rouva puhemies

haluan yhtyä kiitoksiin ministeri orpolle ja kun katson myös vierustoveriani enkä tarkoita edustaja heinosta niin pitää sanoa että meillä on ollut hyvä sisäministerionni viime aikoina

arvoisa rouva puhemies

tämän kertomuksen ensimmäisessä kappaleessa mainitaan ukrainan kriisi ja tämä kuten myös puheenjohtaja kanervan esittelypuheenvuoro osoittaa miten keskeisesti ukrainan tapahtumat ovat vaikuttaneet etyjin toimintaan viime vuonna

ministeri orpon kannattaa varmasti ottaa tämä tähänastinen keskustelu talteen ja heikompina hetkinä sitten katsella sitä niin tulee hyvä mieli

itse henkilökohtaisesti en usko että perustulo on sellainen tenavienkin tuntema suuri kurpitsa joka tuo kaiken hyvän tullessaan poistaa köyhyyden poistaa kannustinloukut poistaa yrittäjien sosiaaliturvaan liittyvät ongelmat ja niin edelleen

on hyvä että presidentti niinistö on moskovassa tapaamassa presidentti putinia ja on hyvä että vuoropuhelua pyritään ylläpitämään ja käymään

kun hallitus päätti näistä perheenyhdistämiseen liitettävistä toimeentuloedellytyksistä niin ainakin vihreät ja vasemmistoliitto tätä arvostelivat

arvoisat kansanedustajat

kuitenkin on täysin yksiselitteisesti voitava todeta että venäjän toiminta on aiheuttanut ukrainan kriisin

haluan antaa vankan tukeni hallituksen politiikalle tältäkin osin koska on todella tärkeätä että meillä ei olisi sellaisia kansallisia vetovoimatekijöitä esimerkiksi suhteessa pohjoismaisiin naapureihimme jotka johtavat siihen että tullaan tanskan ja tullaan ruotsin läpi ja tullaan nimenomaan suomeen

mutta olen tämän kokeilemisen kannalta koska uskon että kokeileminen myös tuo esiin niitä kiistattomia haasteita joita tällaiseen järjestelmään liittyisi

venäjä on rikkonut solmimiaan sopimuksia muun muassa etyk sopimusta jonka sen edeltäjävaltio neuvostoliitto allekirjoitti venäjä on hyökännyt naapurimaahansa ukrainaan vallannut krimin niemimaan ja sotii tälläkin hetkellä itä ukrainassa

sen sijaan jossakin puheenvuorossa hyvin vahvasti vastustettiin vastikkeellista tai kuten sanotaan osallistavaa sosiaaliturvaa jossa on siis ideana se että henkilölle joka on ollut pitkään työtön mutta on työkykyinen tarjottaisiin ja myös edellytettäisiin jotain merkityksellistä tekemistä joka olisi hyödyllistä sekä hänen itsensä että yhteiskunnan kannalta

edustaja ville niinistö esitellessään vihreiden vaihtoehdon puhui kyllä niin kauniisti ja myös niin propagandistisesti että edustajat soini ja arhinmäki joutavat eläkkeelle kyllä ville niinistö on tämän salin johtava populisti

samanaikaisesti venäjän propaganda valehtelee omilleen ja muulle maailmalle ja lietsoo jopa eräänlaista sotapsykoosia venäjällä jossa propagandassa nato ja länsi on minä päivänä tahansa hyökkäämässä erilaisten fasistien ja natsien johdolla venäjän kimppuun

itse asiassa minäkin uskon että jos harmaan talouden torjuntaan osoitetut voimavarat poliisille syyttäjälaitokselle tullille ja niin edelleen käytetään oikein nämä rahat tulevat takaisin ja vielä todellakin korkojen kera

sitten venäjän johdon on hyvä vakuuttaa toisella kädellä että baltian maiden tai itä euroopan tuntema huoli venäjää kohtaan on aiheetonta

olenkin sitä mieltä että jos nähdään kun hallitus nyt sitten harmaan talouden torjuntaohjelmaansa viimeistelee että on perusteltuja resurssitarpeita joihin voimavaroja suuntaamalla pystytään harmaan talouden ja yritysten tuottoja yhteiskunnalle samaa täällä pystytään varmentamaan tuottoja yhteiskunnalle lisäämään niin näitä lisävoimavaroja tulisi tuohon käyttää

arvoisa herra puhemies

keskustelussa varsinkin edustaja pekkarinen on esittänyt mielestäni huomionarvoisia näkökohtia jotka liittyvät koko ekpn rooliin tässä euroopan velkakriisissä ja sitä kautta toteutuvaan tietynasteiseen yhteisvastuuseen